vaikka rakenteellinen kilpailukykymme on useiden tutkimusten mukaan hyvä suomi ei silti ole riittävän houkutteleva investointien kohde uudelle yritystoiminnalle ja sitä kautta syntyville uusille työpaikoille

niitä ongelmia jotka syntyvät vuosikymmenien aikana eli huonon talouspolitiikan seurauksena niitä ongelmia jotka syntyvät kun sijoittajat sijoittavat ilman riskiä hävitä rahojaan ei päivässä tai kuukaudessa voi viedä pois

eli siis toistan vielä sen että lainarahaa annetaan erissä mikäli kreikka toteuttaa lupaamansa suunnitelman

mutta toivoisin ettei mennä tässä keskustelussa nyt liian pitkälle populismin tielle että leimataan tämä maa korruption ja rikollisuuden maaksi

arvoisa puhemies

eli jos yrityksillä menee juuri tässä maailmanajassa huonosti tai yritykset eivät ole innostuneita investoimaan niin se ei kyllä johdu siitä että suomi olisi jotenkin menettänyt omaa asemaansa yrittäjien silmissä vaan ylipäänsä tästä epävarmuuden ajasta

nyt me etsimme ratkaisua siihen kuinka pankkeja pääomitetaan eli teemme yhteiset pelisäännöt sille että pankit pääomittavat itseään tarvittaessa markkinoilta tai sitten oman kotivaltionsa kautta

lisäykset ovat luonteeltaan sen kaltaisia että turvapaikkahakemukset voitaisiin käsitellä nykyistä selkeästi nopeammassa aikataulussa ja näiltä valitettavasti useana vuonna toistuvilta ikäviltä yllätyksiltä voitaisiin jatkossa välttyä

osa sitä työtä ovat keskustelutilaisuudet niin suomessa kuin ulkomailla ja osa on sitten itse raportin laatiminen

verotulojen kasvu joka tulee työpaikkojen luomisesta ja työpaikkojen synnystä ja yritysten menestymisestä ja ihmisten työllistymisestä ratkaisee hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden

minä tiedän että tästä on erilaisia näkemyksiä eri ihmisillä mutta minä luulen että tämä on kuitenkin suomalaisen yhteiskunnan ja myös pääomasijoittajien kannalta huomattavasti parempi ratkaisu kuin se alkuperäinen ajatus

kuntien alijäämää puretaan ottamalla käyttöön talousohjausjärjestelmä jonka osana uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyä

jos katsotte vaikka itseni tekemiä nimityksiä niin ihan siitä näette sen oman toimintani

suomalainen hyvinvointi on syntynyt siitä että suomalaisen työn tuloksille on riittänyt maksukykyisiä ostajia euroopassa ja ympäri maailman

vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on taloudellisesti riittävän vahva pystyäkseen huolehtimaan kuntalaisten peruspalveluista

se mitenkä sekä hallituksen selonteko että sitten tämän kansainvälisen tutkijaryhmän työ näkyy

arvoisa puhemies

tennilä vasemmistoliitto todellakin toivoo sitä että viron talous ei tervehtyisi tai että viro ei pääsisi emun jäseneksi se on teidän virallinen linjanne ollut pitkään

meidän kaikkien panosta tarvitaan tässä työssä

talous ja rahoituskriisi ovat osoittaneet kuinka tärkeää on että eu ja erityisesti euroalueen jäsenvaltiot noudattavat yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä ja periaatteita myös huonoina aikoina

sen onko kreikka toteuttanut lupaamansa suunnitelmat verifioi kansainvälinen valuuttarahasto euroopan keskuspankki ja komissio

hallitusneuvotteluissa sovittiin kuuden puolueen kesken valtiontaloutta sopeuttavista toimista jotka lisäävät valtion tuloja vähentävät valtion menoja ja pienentävät velanoton tarvetta

kaikkein keskeisin asia on työllisyysaste ja työurien pituus

me teemme sen sen takia että voisimme välttyä työllisyyden kannalta vielä tärkeämpien verojen prosenttien korotuksilta

nämä yrittäjät yleensä saavat tulonsa palkkatuloina ja tällä hetkellä me emme ole alentamassa palkkatuloverotusta

tavoitteiden toimeenpanon seurannasta vastaa ministeriöiden vastuuvirkamiesverkosto ja strategiaa voidaan päivittää tarvittaessa

viimeinen vaihtoehto jos maa on huonossa kunnossa eikä pysty nostamaan itse lainoja pääomittaakseen pankkeja on sitten joku ervvn käyttö mutta se on kaikkein viimeisin

olen ja hallitus on erittäin tyytyväinen saavutettuun sopuun

nyt vaan yritetään handlata tilannetta niin ettei koko talous menisi kaaokseen

arvoisa puhemies

se on ihan totta mitä edustaja pekkarinen sanoi että viime vaalikaudella kantaverkko joka kaiken järjen mukaan on strateginen esseissä on se on

vastuullisuutta on se että katsomme suomen taloutta suomalaisten taloutta myös tulevaisuuden kannalta koska velka pitää aina maksaa pois

suomalaiset kansainväliset teollisuusyritykset pärjäävät kyllä mutta onko suomi niille jatkossakin maa jossa toimia jonne investoida jossa tutkia ja kehittää ja jossa valmistaa

suomea koskevan laajamittaisen sotilaallisen voimankäytön uhka on pieni mutta sitä ei voida sulkea pois mikä tarkoittaa että suomen tulee jatkossakin huolehtia omasta puolustuskyvystään

poikkeuksellisen laaja yliopistouudistus uusine säätiöyliopistoineen ja uusine rahoitusmalleineen on huomattavasti merkittävämpi uudistus kuin moni uskookaan

siksi suomen talouden yllä olevien mustien pilvien kannalta ei ole merkitystä sillä olemmeko euroalueen tai eun jäseniä mutta sillä on merkitystä sen kannalta olemmeko suomalaiseen työhön ja hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa voimattomia sivustaseuraajia vai vahvoja vaikuttajia

kun ylivelkaantumista taitetaan aikuisten oikeasti se tarkoittaa sitä että me joudumme tekemään menojen leikkauksia joidenkin verojen korotuksia

näin kuntatalouteen saadaan tarvittavaa pitkäjänteisyyttä sitovuutta ja ohjausvaikutusta

me voimme sopia minun puolestani oikein hyvin että otetaan sama linja myös kunnissa ja valtion viroissa

lainsäätäjä ei voi mennä sinne työpaikalle sisälle ja sanoa että näin pitää toimia vaan kyllä se tulee vapaaehtoisuuden kautta

kuntauudistuksen ohella toinen aivan keskeinen rakenneuudistus on työurien pidentäminen

se kuinka toimien aikataulutus on viisainta tehdä on harkittava huolella

tilanne on siten hyvin herkkä kuten viime päivinä olemme nyt tilanne on siten hyviä rokote viime päivinä olemme nähneet

mutta minä halusin kunnioittaa niitä vastuunkantajia jotka muun muassa virossa tekevät kovaa työtä hartiavoimin työtä jotta se kansantalous pystyisi toipumaan pääsemään emun jäseneksi stabiloimaan omaa talouttaan ja olemaan kasvattamassa hyvinvointiyhteiskuntaa

uskon että tässä tilanteessa tämä sopu on suurempi kuin vain sen euromääräinen mittakaava osoittaa

kun meillä työikäisten ihmisten osuus vähenee joka vuosi tästä aika pitkälti tulevaisuuteen niin meillä on entistä vähemmän ihmisiä jotka käyvät työssä ja maksavat palkasta eläkevakuutusmaksuja joita käytetään jo itse asiassa nyt maksussa olevien eläkkeitten rahoitukseen valtaosaltaan

tähän samaan kokonaisuuteen on myös ensi vuoden määrärahoissa tehty esityksiä jotka nopeuttaisivat turvapaikkahakemusten käsittelyä poliisin ja maahanmuuttoviranomaisten puolella

mutta se mikä hyöty heille tulee välillisesti on siinä että kun taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy eli meillä on lisää työllistäviä yrityksiä lisää kasvavia yrityksiä jotka työllistävät ihmisiä jotka tekevät investointeja niin silloin näiden palvelualayrittäjien palveluja tarvitaan ja kun ostovoima työllisyyden paranemisen kautta paranee niin heidän palvelujaan tarvitaan entistä enemmän

arktisen alueen neuvottelukunta valvoo osaltaan strategian seurantaa ja toimeenpanoa

hallituksen lähtökohta veropolitiikassa on se että kun meillä tässä taloustilanteessa vienti ei vedä eli me emme saa verotuloja viennin mukana tuomista työpaikoista niin paljon kuin haluaisimme tai vientiyritysten maksamia veroja niin paljon kuin haluaisimme me yritämme pitää edes kotimarkkinakysynnän käynnissä

tulevat vuodet ovat enemmän tai vähemmän tai oikeastaan puhtaasti teknistä olettamaa koska perinteisen toimintatavan mukaan uuden hallituksen kehyksiä ei tämä hallitus ole halunnut rakentaa

toinen on sitten se että meillä täytyy olla ervvssä arsenaalia siihen että voimme suojata toiset maat siinä tapauksessa että joku maa alkaa kaatua hallitsemattomasti että nämä muut sinänsä terveet valtiot eivät menisi siinä mukana

korkeimmat työttömyysluvut kuukausitasolla nähtäneen loppukeväästä

eli emme ole kreikkalaisten antamien tietojen varassa

meidän suomalaisten on löydettävä yhteisymmärrys pitkäjänteisestä ratkaisusta työuriemme pidentämiseksi työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan varmistamiseksi

toimet on syytä saattaa voimaan etupainotteisesti ja nopeasti jotta toivotut taloutta tasapainottavat vaikutukset saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti

sen takia meidän edustajamme petri sarvamaa ja ministeri koskinen joka nyt ei valitettavasti ole täällä paikalla ansaitsevat kyllä kiitoksen siitä että pystyivät neuvottelemaan vakaamman sopimuksen kuin tähän saakka meillä on ollut

mutta vastakkainasettelu valtion ja kuntien välillä on tarpeetonta sillä meillä on vain ja ainoastaan yhdet ja samat veronmaksajat suomalaiset ihmiset ja suomalaiset yritykset

riski hyvin epävakaan markkinakehityksen kierteen syntymiselle negatiivisine vaikutuksineen kokonaistaloudelliselle kehitykselle etenkin euroalueella olisi tässä vaihtoehdossa ilmeinen

sekä uusi komission puheenjohtaja että muut komissaariehdokkaat käyvät parlamentin kuultavina

vakuusneuvotteluiden onnistuminen tiukassa aikataulupaineessa ja monien teknisten haasteiden sekä eurooppalaisen poliittisen paineen alla on erittäin hyvä saavutus

hallitus antaa esityksensä heti kun parlamentaarinen työryhmä eli tarastin työryhmä antaa ne esityksensä joissa ovat siis kaikki eduskuntapuolueet edustettuina

tämän jälkeen sitten euroryhmä aina kunkin käsittelyn jälkeen myöntää tai on myöntämättä seuraavaa lainapakettia

unioni on valmis mikäli kriisin ratkaisuyrityksissä ei saada nopeasti aikaan myönteisiä tuloksia päättämään täydentävistä toimista suhteessa venäjään

kuntasektorin rakenteellinen alijäämä siis kroonisen velkaantumisen purkaminen edellyttää sitä että kuntien sääntelyä myös kevennetään

painopiste tässä budjetissa on työpaikkojen luomisessa niin paljon kuin hallitus ja valtio ylipäänsä siihen voi vaikuttaa

arvoisa herra puhemies

tällä on ymmärtääksemme erittäin suuri positiivinen vaikutus myös henkiseen ilmapiiriin että suomessa tiukassa taloudellisessa tilanteessa osataan sopia meillä osataan tehdä sovintoja meillä osataan löytää yhteinen yleinen etu joka menee yksittäisen edun edelle

siksi käymme keskusteluja myös meppien kanssa

tulevana syksynä hallitus tekee päätöksiä työvoiman tarjonnan lisäämisestä myös esimerkiksi opintoaikoja tiivistämällä ja tiukentamalla vuorotteluvapaan ehtoja

on ymmärrettävää että kun hallitus tekee toimia velkaantumisen taittamiseksi eli leikkaa menoja ja korottaa veroja niin jokainen joka kohdistuu joko yrittäjään tai muuhun suomalaiseen koetaan vaikeana

hyvin mielelläni käyn siihen mutta minä en ole nyt ihan varma onko korrektia hallituskumppaneita kohtaan että käydään sosialidemokraatitkokoomus vaalikeskustelua koska se mistä te puhutte on kokoomuksen vaalitavoitteistoa

hallitus on nuorisotakuulla halunnut varmistaa ettei yksikään nuori tulevaisuudessa ajautuisi yhteiskunnan ulkopuolelle vaan kaikkein heikoimmistakin pidettäisiin huolta

eli siis ensi vuoden kehys on se johon poliittisesti on haluttu vaikuttaa loppukehyskauden kehykset ovat teknisiä olettamia

arvoisa puhemies

hallitus on käynnistänyt muun muassa uuden team finland toimintamallin edistämään suomen taloudellisia ulkosuhteita maakuvaa ja yritysten kansainvälistymistä ja suomeen suuntautuvia investointeja

jos minulta kysytään varmaan olisi parempi ettei hoidettaisi toisten maiden asioita ellei sillä olisi merkitystä suomalaiseen työllisyyteen

euroalueen jäsenyys on ollut suomelle etu